sairaudet ja lääkkeiden käyttö ovat sosioekonomisesti kasautuvia ja paljon lääkkeitä tarvitsevia on aivan erityisesti ikääntyneissä kansalaisissa

nyt vetoan valtiovarainministeriöön siinä että olisitte suopeita sille että tästä yliopistojen ja tutkimuksen kannalta kestämättömästä tilanteesta voitaisiin vähitellen päästä irti

siksi hallitukselta on erittäin lyhytnäköistä ja epäjohdonmukaista politiikkaa leikata sairaanhoidon ja kuntoutuksen matkakorvauksista

sen sijaan että hallitus leikkaa juuri lääke ja matkakorvauksia hallituksen kannattaisi selvittää sosiaali ja terveysmaksujen yhteistä kulukattoa

tämä voi edelleen kasvattaa sosioekonomisia terveyseroja jotka ovat jo nyt suomessa huomattavia oecdn tutkimusten mukaan

kaikkein vähävaraisimpien ongelmien kärjistymistä tulisi ehkäistä laatimalla tuloihin sidottu yhteinen vuotuinen maksukatto lääke ja matkakustannuksille sekä julkisen sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuille

kustannukset voitaisiin tällöin laskea yhteen kalenterivuosittain ja kun maksukatto olisi saavutettu palvelut olisivat maksuttomia tai niistä perittäisiin vain pieni omavastuu

hallitus leikkaa aivan erityisesti köyhimmiltä laittaa heikko osaiset kantamaan ylisuurta sopeutustoimien taakkaa

kaikilla on oltava mahdollisuus rakentaa itselleen hyvä elämä riippumatta siitä missä päin suomea asuu tai onko kotoisin varakkaasta vai vähemmän varakkaasta perheestä

osa meistä tarvitsee enemmän tukea ja julkisen vallan on tuettava kansalaisia tarpeen mukaan

lopuksi

eli kuten todettiin jo tuossa toissa viikolla kun keskusteltiin eläkkeensaajien asemasta hallituksen eri esitykset kohdistuvat todella epäoikeudenmukaisella tavalla yksiin ja samoihin

muka säästetyt kustannukset tulevat moninkertaisina takaisin kun ihmiset sitten myöhemmin tarvitsevat kalliita erityispalveluita

joissain tapauksissa kuten vanhusten palveluiden kohdalla yksiselitteisen lain säätäminen voi olla tehokkain keino turvata tasa arvoiset palvelut

sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnitti budjettilausunnossaan huomiota siihen että uuden lastensuojelulain mukaiset lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet ja niiden käsittely on liian hidasta

pidän huolestuttavana sitä että terveyden edistämisen määrärahoja on nyt budjetissa vähennetty ja hankkeiden rahoitusta siirretty raha automaattiyhdistyksen vastuulle

herääkin kysymys millä edellytyksillä sosiaali ja terveysalan järjestöt sitten voivat niille annettuja uusia tehtäviä hoitaa vanhoista puhumattakaan

kun laskee yksi plus yksi järjestöille siirrettävät tehtävät ja niille osoitettavien avustusten vähenemisen sekä verottajan innon määritellä järjestöjä elinkeinotoiminnaksi täytyy ihmetellä halutaanko itse asiassa muuttaa järjestöt yksityisiksi palveluyrityksiksi

arvoisa puhemies

suomi on voinut olla ylpeä siitä että meillä on vahva sektoritutkimuslaitos jonka tuottamaan tietoon voidaan esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa nojata

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrärahat on jatkossa turvattava eikä sille pidä enää siirtää uusia tehtäviä ellei rahoitusta siirretä mukana

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunnan jäsenenä haluan ilmaista mielipahani siitä että todellakaan ministeriössä ei ole millään tavalla huomioitu sitä yksimielistä kritiikkiä joka tuli ilmaistuksi sivistysvaliokunnan yksimielisessä lausunnossa

kalliksen esittämään huomioon että tämä laki on hyvin laaja ja että yksittäisen kansanedustajan on ollut mahdotonta perehtyä näin laajaan lakiin työskennellessään esimerkiksi vain parissa tai kolmessa valiokunnassa ja katsoessaan asioita niiden näkökulmasta

mutta on ihan selvää mitä tulee näihin sivistys ja kulttuuriasioihin joista valiokunta lausui että niiden asema tässä uudessa laissa on kyllä hyvin huolestuttava samoin kuin mitä tulee luonnonhoidon kysymyksiin niin niistä on syytä olla huolissaan kuten ed

hallitus on kiristämässä perheenyhdistämisen ehtoja tilanteessa jossa tuhannet suomeen saapuvat elävät erossa läheisistään

tämä on suuri summa keskivertosuomalaiselle joka on saanut täällä koulutuksen ja jolla on ollut koko elämä aikaa rakentaa verkostoa suhteita ihmissuhteita suomessa saati sitten ihmiselle joka on tullut tänne vaikeista olosuhteista kenties traumaattisista olosuhteista ja jonka henkiset fyysiset ja taloudelliset voimavarat ovat vähissä

arvoisa puhemies

taidetta ei ole ilman taiteen tekijöitä

olette aikaisemmin täällä tuoneet esille sen että aiotte laatia tiekartan sanasto maksujen korottamiseksi pohjoismaiselle tasolle mikä on erittäin hyvä asia

hallituksen ministeri orpo on toistuvasti perustellut lakiesitystä sillä että riittävän yhtenäisen eu lainsäädännön puuttuessa suomikin on menossa kohti eun minimitasoa

mutta eu direktiivissä kuitenkin sanotaan ihan suoraan että sen tarkoitus ei ole laskea maiden suojelun tasoa minimiin

voitaisiinko esimerkiksi ajatella että kulttuuriprosentti ulotettaisiin muillekin hallinnonaloille kuin pelkästään sinne rakennustoimeen jossa se on vain muutamassa suurimmassa kaupungissa

päinvastoin sen tarkoitus on turvata kaikkein haavoittuvimpien ihmisten asema

nythän meillä on ollut hallitusohjelmakirjaus siitä että kulttuuriprosenttia laajennetaan koko maahan mutta sitä ei ole esimerkiksi opetus tai sosiaali tai liikunta tai nuorisopuolella

on myös huomattava että kaikki panostukset kotoutumiseen josta tänäkin iltana on puhuttu ovat hukkaan heitettyjä jos suomeen tulleen ihmisen puoliso ja lapset ovat sodan keskellä tai vaarassa joutua sinne takaisin

vihreät ovat johdonmukaisesti vastustaneet perheenyhdistämisen kiristyksiä niin hallituksessa ollessaan kuin oppositiossa

me emme hyväksy maahanmuuttajavastaisen politiikan lähtökohtaa jossa jatkuvasti kyseenalaistetaan hädänalaisten ihmisten motiiveja ja viitataan kintaalla ihmisyydelle

lapsen oikeuksien sopimus edellyttäisi että lasta ei eroteta vanhemmistaan kuin aivan poikkeustapauksissa perustelluissa tapauksissa

nyt maahanmuuttoviraston tiukan tulkinnan seurauksena vain ani harvalla lapsella katsotaan olevan oikeus omiin vanhempiinsa ja hallituksen ajamat kiristykset heikentäisivät lapsen asemaa entisestään

suomen hallitus on tekemässä lähes mahdottomaksi sen että lapset saisivat perheensä luokseen ja turvaan kun pääsäännön pitäisi olla se että suomessa jo olevaa perhettä ei hajoteta ja suomesta jo turvaa saaneen lapsen pitäisi voida saada perhe luokseen

eriarvoisuuden poistaminen edellyttää perustason vahvistamista terveydenhuollossa ja tasavertaisten terveyspalveluiden takaamista kaikille kansalaisryhmille kaikkialla maassa

hallituksen omassa esityksessä todetaan että toimeentulokriteerin ulottaminen lapsiin tekee perheenyhdistämisestä näissä tapauksissa käytännössä mahdotonta

uuden terveydenhuoltolain tarkoituksena on nimenomaan vahvistaa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa ja kaventaa terveyseroja

näillä perustein kannatan edustaja karin hylkäysesitystä

arvoisa puhemies

kasvanutta valtionosuutta on tarkoitus käyttää myös neuvolatoimintaan koulu ja opiskelijaterveydenhuoltoasetuksen toimeenpanoon sekä lapsiperheiden kotipalveluiden vahvistamiseen vihdoin viimein

kysyisin ministeri virkkuselta

heikoin tilanne on harvaanasutuilla seuduilla ja esimerkiksi helsingissä tilanne vaihtelee alueittain hyvinkin paljon valitettavasti

mitä se tarkoittaa että nyt pyritään siihen että yliopistojen ei tarvitsisi ensi vuonna maksaa tätä työnantajamaksua

hyvät kansanedustajat

kouluterveydenhuollossa on kyse nimenomaan ennalta ehkäisevästä ja varhaiseen puuttumiseen tähtäävästä toiminnasta jonka merkitystä ei voi liikaa korostaa

tämä kysymys seuraa nimittäin siitä että tämän yliopistouudistuksen yhteydessähän luvattiin että yliopistoille ei koidu uusia maksuja tämän uuden lain myötä eli ei kai voi olla niin että yliopistoilta sitten lopulta kuitenkin peritään tämä työnantajamaksu

kuitenkin juuri tehokkaalla perustason puuttumisella voidaan ehkäistä ongelmien vaikeutuminen ja potilaan siirtyminen raskaisiin ja kalliisiin erikoissairaanhoidon palveluihin

perustason vahvistamiseen on käytettävä resursseja esimerkiksi terveydenhuoltolain toimeenpanon yhteydessä

akatemiatutkijan työnantajan vaihtuminen suomen akatemiasta yliopistoksi tulee mitä todennäköisimmin kaventamaan akatemian rahoituksella työskentelevien tutkijoiden mahdollisuutta edistää tieteen monialaisuutta

kyse on myös työtavoista

on lisättävä ammattien ja hallintokuntien rajat ylittävää yhteistyöotetta koulujen terveyskeskusten neuvoloiden ja muiden toimijoiden kesken

tutkija on huomattavasti vapaampi valitsemaan tutkimuskohteensa valloittamaan kokonaan uusia tutkimusalueita tai yhdistämään tutkimusalueita luovasti jos hän tekee tutkimustaan suomen akatemian eikä yliopiston alaisuudessa

akatemian rahoituksella työskentelevän tutkijan vapaus yliopisto ja oppiaineorganisaatiosta takaa sen että tutkijalla on mahdollisuus tehdä tutkimusta myös tavalla joka ei ole synkronissa laitoksen virallisen tutkimusparadigman tai dominoivan tutkimusalueen kanssa

tunnettu tosiasia on että yliopistolaitoksilla tehty tutkimus on luonteeltaan konservatiivisempaa ja rajoittuneempaa kuin vapaana perusopetuksen ja laitoksen profiloitumisen paineesta tehty tutkimus

opiskelijaterveydenhuollossa on pitkään vallinnut epäsuhta kun yliopisto opiskelijoilla on ollut mahdollisuus käyttää yleensä melko hyvin toimivia ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön palveluita mutta taas ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen on ollut kuntien vastuulla ja siitä on erittäin vaihtelevasti huolehdittu

yliopistollisille oppiaineille on tyypillistä kannustaa opettajiaan ja tutkijoitaan valitsemaan tutkimuskohteensa siten että tutkimus palvelee samalla perusopetusta ja tutkimustulokset hyödyttävät sitä tutkimusta jossa laitos on ansioitunut tai jolla se haluaa profiloitua

käytännössä tästä on seurannut että ammattikorkeakoululaisten palvelut on järjestetty riippuen siitä miten kukin paikkakunta on katsonut tehtäväkseen niistä huolehtia

tämä heikentää laitokseen palvelussuhteessa olevien opettajien ja tutkijoiden mahdollisuuksia keskittyä omaan tutkimukseensa siten että myös uusien yllättävien tieteellisten avausten tekeminen on mahdollista

tämä on erittäin hyvä asia ja esimerkki tasa arvoistavasta terveyspolitiikasta jolle lämpimästi toivon hyvää jatkoa

harvemmin on kuitenkaan niin että sama laitos onnistuu sekä profiloitumaan tietyn tutkimussuunnan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä että tekemään uusia innovatiivisia avauksia eli kasvattamaan laitoksen monialaisuutta

on valtion tehtävä huolehtia että kansalaiset kaiken ikäiset ovat terveyspalvelujen suhteen tasavertaisessa asemassa

koska yliopistollisilla laitoksilla on omat tehtävänsä muun muassa opetustehtävä on ymmärrettävää että meillä tähän saakka on ollut erikseen yliopisto ja tutkimuslaitokset ja niiden lisäksi riippumaton suomen akatemia jonka tehtävänä on ollut vastata korkeimmasta tieteellisestä tutkimuksesta maassamme

se on mielestäni väärää joissain edustaja

suomen akatemian tutkijoiden riippumattomuus yliopiston organisaatiosta on taannut tutkijoille edes teoreettisen mahdollisuuden esittää uusia tieteellisiä avauksia ja tulkintoja silloinkin kun ne ovat olleet ristiriidassa yliopistossa tai kyseessä olevalla tutkimuslaitoksella vakiintuneiden näkemysten kanssa

suomen akatemia lain uudistusta kohtaan esitetty kritiikki on näin ollen lähtenyt siitä miten tiedeorganisaatiot meillä toimivat ja millaiset olosuhteet ovat otollisimmat uutta luovan tieteen syntymiselle

pärjätäkseen rahanjaossa yliopistojen on erottauduttava siis profiloiduttava ja keskityttävä omille alueilleen entistä selkeämmin

näin voidaan tehdä läpimurtoja ja syventää ymmärrystä valituilla tutkimusalueilla mutta on selvää että myös yksittäisiin tutkijoihin kohdistuvat paineet keskittää tutkimuksensa nimenomaan taustaorganisaationsa valitsemalle alueelle tulevat samalla kasvamaan

arvoisa puhemies

viimeisimmässä helsingin sanomien viikkoliitteessä on haastateltu erästä ansioituneimmista suomalaisista tutkijoista taloustieteilijää ja nobel ehdokasta bengt holmströmiä

uusista yllättävistä näkökulmista asioita ajatteleva voi edetä aina nobel palkintoon saakka

kyse on siitä onko tutkijalla mahdollisuutta tai rohkeutta tarttua aiheisiin jotka eivät ole kyseessä olevan laitoksen tai oppiaineen vallitsevan paradigman mukaisia

nyt uudistettavan suomen akatemia lain sisältämien epäkohtien vuoksi on välttämätöntä että lain vaikutuksia seurataan ja lakia ollaan valmiita muuttamaan mikäli laissa nähdyt riskit kuten tieteen monialaisuuden kapeneminen realisoituvat mitä kukaan ei tietenkään toivo

tulkintani vastaa kuitenkin sitä kritiikkiä jota akateemikot suomen akatemian tutkijat ja professorit samoin kuin tieteentekijöiden liitto ja professoriliitto ovat julkisuudessa laajasti tuoneet esiin

sen sijaan vantaalla on jo pitkään ollut toiminnassa semmoinen malli jossa vantaan kaupunki ottaa eri hallintokuntiin nuoria tuettuun oppisopimukseen

elikkä vantaa tarjoaa sen oppisopimuspaikan mutta nuori saa sinne koulutuspaikkaan myös kaiken tarvitsemansa tuen

arvoisa puhemies

ministeri virkkuselta kysyisin mitä vastaatte tähän yliopistoihin kohdistuvaan tuottavuusvaatimukseen jos ta ed

viitanen kysyi

kun yliopistolakia täällä säädettiin silloinhan luvattiin opetusministerin suulla että vastedes tuottavuusvaade ei sitten yliopistoja koske mutta kyllä se vaan edelleen koskee